ravi ravit ravi

ravi ravi ravit

nyt sitten on mahdollisen debatin vuoro ja jotka haluavat käyttää puheenvuoron

ravit ravi

toivola

hylätty yks

ja tyhjää

edustaja mäntymaa

se jos ei

esittele pari kolme minuuttia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto

äänestyksen tulos

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvoa valiokunta on

äänestyksessä vat ääniä saaneet edustjärvi sataseitsemänkymmentäkolme ääntä edustaja toivola kolme ääntä edusti ajaa ja hakkarainen yhdenkään ei tämän lisäksi on annettu kaksi tyhjää

sekään ei yksi äänestyslippu joka kyllä sen ykkösen johdosta että siinä on puutteellinen

pirjo helsingin harrysta kilpaili vermon ravit

ehrnrooth ja sen perästä

ermo toivola verestä kocher mut hakkarainen yhteys result tom haraa hillitsee coupland karisseet law sam ydinaseidensa mukaan raskas mikä oli

puhemies johtaa puhetta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

itä suomeen mutta rivit ostajien määrä oli virheellisten audiardin uutisen verestävä rankasti pois viisisataa oman käden otteesta yritti olevaksi ajaksi

haluaako ministeri

minä eero heinäluomalla

joo

eero heinäluoma nousseet raha ja sen tuoman yhtälö almin romo

minä ja pekka ravi vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiossa on

pyydän herra puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa ja periksi hakemus kalman hintaan kalmanin late s couper ja uutuudellakin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

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakien toinen käsittely on päättynyt ja loppuunkäsitelty

toisen käsittelyn ystävänpäivä kymmenes saisi jo nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt tasan kello

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

mutta nyt käsitellään tätä hallituksen opintotukilakia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

vaalissa valitulle puhemiehelle osoittamasta

jotta eduskunnan tahto

lepakkona tunnetun ruuan ja arvi sokos

ilmoitan että latvian tasavallan presidentti andris berzins seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa

robertin liuska parlamentarismi torrijos sua prix joiden

eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

etenemme puheenvuorolistan mukaisesti

ja tosiaan puhutaan tästä opintotukilaista nyt täällä tässä keskustelussa

siitä alkaa totinen urakka paremman suomen

opposition erityinen tehtävä on osoittaa paitsi hallituksen toiminnan heikkouksia

teitä on liian monta

myös oman hallituksen esitystä parempi

näin kansalaiset voivat ratkaista oman kantansa punnittuja vaihtoehtoja

hallituksen muodostaminen siirtyy aikaisempaa myöhäisemmäksi sekä vaalien siirtämiselle että viime vuosina pidempään kestäneiden kudoksellista vaikeiden hallussa

vuoden kaksituhatta perustuslaki osoittautui myös vaikeat vaiheet

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

on kiistaton ja eduskuntaryhmien toimeksiantoon perustuva hallituksen muodostaminen toimi hyvin myös

yleiskeskustelu on päsähtinyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kuudes naisia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

asian käsittely di reen toisen käsittelyn esitellään keskeytetään

talouden työllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden haasteet kohtaavat koko

elämme keravan museo jossa jälleen

tehkäämme oma kansallinen työmme varsin hyvin

silloin pärjäämme myös maailman myrskyjen keskellä vähintäänkin

vaikka puhemiehet haluavat puolustaa eduskunnan asemaa

jatkamalla eduskuntatyön uudistamista ja kehittämistä

jordan nimi on edelleen oma

sumo pestasi rannan

lotus visavaaran kups kaatui

endosta suo kandi nousi mika

unelmamme toistemme mielipiteitä ja arvostetun kiusaamista

myös edustaja

antakaamme sijaa toisten arvostukselle ja yhteistyöllä voi näin syntyi

seuraavaksi on arkisen työn aika ja paikka ensi viikosta alkaen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

meillä tekniikka ei pysty pysäyttämään kelloa

nyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely tai täyttyy taisi olla kun käsityön toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen seitsemäs aasiaan voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäistä

keskustelu on päätynyt asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on toinen asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään tai tyydyttävät tiedotukset lakiehdotusten toinen käsittely päättyy taisi olla

toimeenpanoa varten eristeellä päällystetyn kahdentasoisia voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle neljästoista viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen töhritty samoin päivystyksen yhdeksännen asian osalta hyväksy eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistaina neljästoista viidettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyy lakien sisällön mieleen mukaisella kielteisemmän käsittely päätettiin ensimmäisen käsittelyn esteenä päivän kolmas

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas karsia voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen toinen asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta on keskustellut vähentäisi ellei tamma jane

asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina ensimmäinen seitsemättä kaksituhattayksitoista kello kolmetoista täysistuntoon päätynyt p

kun olemme saaneet myöskin hallituksen edustajan tänne ja vielä ei ole kukaan ministeri ollut täällä mukana niin ilmeisesti herra pääministeri haluaa käyttää puheenvuoron ja varmaan täältä ministeriaitiosta

lähetekeskustelua varten jos elää päivän neliosaisia kuin minusta ehdotetaan siellä ja valtiovarainvaliokunta keskustelun tähti taisi löytyä valtio

lähetekeskustelua varten etelään vers leviidesaisia voimme tehdä tätä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelun pääteema tiellä itävalta

lähetekeskustelua varten ystävänpäivä on kuudes naisia kuin me ostertagasia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskusteluun pääsee mäkelä pitää valtion

ministeri kiuru

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän yhdeksäs ja puomien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunto keskustelun pää asia hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan sosiaali ja työ oli annettava

lähetekeskustelua varten ystävänpäivä kymmenesosia kuin minusta ehdotetaan siellä ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on yhdestoista sija voimme tehdä töitä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustellaan sähköisellä tasolla

lähetekeskustelua varten jos elän päivän kahdessa taas jokunen ehdottaa toiselle että valtiovarainvaliokunta keskustelun töitä siellä ovat

käyty keskustelua varten esitellään väyrysen kolmastoista sija puomien ehdotetaan siellä pitää valtiovarainvaliokunta keskustelun tai itäiselle valtiolle

ensimmäisenä edustaja heinonen sitten urpalainen tynkkynen modig ja viimeisenä valiokunnan puheenjohtaja

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

keskustapuolueen valiokuntavastaava pyysi nyt vasta pyysi vähän liian myöhään

lähetekeskustelua varten ystävänpäivä on kuudestoista puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaankeskustelun kääntää siellä tosi

mutta nyt heinonen

täytyy keskustella vai pysyvämpään seitsemästoista asia kuin minusta ehdotetaan siellä pitää sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

edustaja heinonen

voi käyttää paikaltakin puheenvuoron

sitten vielä neljä vastauspuheenvuoroa

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt on debatin vuoro

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu kun pääsin eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietin mutaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kuudesta asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten nesteellä on päiväys jonka viides asia kuin ehtinyt ottaa sillä että liikenne ja viestintävaliokuntaan

no niin vastauspuheenvuoro kestää vain minuutin

no niin nyt riittää